lain perusteluissa ja kuulemisissa on huomioitu asiakasruuhkat pienipalkkaisten työntekijöiden arkityötä korkeammat ansiot kioski ja huoltoasemakaupan pinta alat kirpputorit ja parturi kampaamot sekä lähikaupan kaavamuutokset

mustajärvelle vastaisin että tämä lakiperusteena käytetty uhka aktn lakosta oli nimenomaan johtuva siitä että se lakko ei ollut vielä alkanut mutta sitä vastoin työsaarrot olivat menossa ja ne olivat laittomia

missään ei ole otettu kantaa paljon logistiikkaa ja asiakasvirtaa vaativan lähikauppatoiminnan ja aukioloaikojen aiheuttamaan vaikutukseen toimitalon lähialueiden ja naapuruston kotirauhaan ja asumisviihtyvyyteen

onkin tärkeää jo kaavoituksessa suunnitella esimerkiksi elintarvikeliikkeen ja ravintoloiden tilat niin että toiminta ei aiheuta haittaa alueen koteihin ja yörauhaan

haluaisin kysyä ministeriltä mitä aiotte tehdä varusmiesten sairastavuuden vähentämiseksi esimerkiksi epidemia aikoina

olen törmännyt seikkoihin että niin yksinkertainen asia kuin käsien desinfiointigeelit puuttuvat yhä edelleen monesta ruokalasta ja käsienpesumahdollisuuksia syömään tullessa ei ole myöskään järjestetty

syyksi on ilmoitettu se että ei tiedetä rahoitetaanko ne keittiön budjetista vai ihan tavallisesta puolustusbudjetista

nyt haluaisin saada vastauksen kummasta ne rahoitetaan ja onko edes ajatusta tehdä jonkinlainen päätös siitä että ne säädetään pakollisiksi jokaiseen ruokasaliin

henkilökohtaisen avun säätäminen maksuttomaksi sosiaalipalveluksi on paitsi aivan liian kauan vatvottu ja tarpeelliseksi havaittu palvelumuoto myös ihmisoikeuskysymys ja yhdenvertaisuuskysymys

kyseessä on vammaisen henkilön oikeus elää ja hallita elämäänsä ei vain olla olemassa

laki henkilökohtaisesta avusta edellyttää kuntien aloittavan palvelusuunnitelman teon viikon kuluessa ja saattavan työn loppuun kolmen kuukauden kuluessa hakemuksesta

palvelutarpeen arviot ja sen tason toteaminen ja toimintakykyarviot ovat erilaisia riippuen siitä millä ammattiosaamisella ja ymmärryksellä palvelusuunnitelmaa tehdään ja mitä toimintakykymittareita milloinkin käytetään

toinen palvelujen toteutumisen pieleenmenomahdollisuus on laissa korostettu asiakkaan oman mielipiteen kuuleminen ja tahdon toteutuminen avun järjestämisessä

lain kirjaimen toteutumista on seurattava jotta kunnat eivät käytä järjestämisvelvoitettaan asiakkaan tahdon vastaisesti tai toteuta avuntarvetta omaishoitojärjestelyin erityistilanteessa tai alueella jossa on vaikeuksia saada henkilökohtaista avustajapalvelua muun muassa ed

tulee pitää huoli siitä ettei heidän vammastaan johtuvan haitan iänmukainen mahdollinen lisääntyminen aiheuta henkilökohtaisen avun loppumista

on tärkeää erottaa kotiavun hoivan sairaanhoidon ja henkilökohtaisen avun tarve vammainen kun ei vanhetessaan yleensä parane ja ikääntynytkin ihminen voi vammautua henkilökohtaisen avun tarvitsijaksi

uudistus antaa kunnille erilaisia vaihtoehtoja järjestää apua korvaamalla avun kustannukset vammaiselle antamalla avunhankintaan palveluseteli tai järjestämällä apua omana tai ostopalveluna

syytä olisi yleisestikin nykyistä enemmän olla huolissaan kuntien sosiaali ja terveydenhuollon kustannustehokkuudesta vaikutteisuudesta ja palvelujen taloudellisista tuottamistavoista

tämän lain aiheuttamia kustannuksia onkin tarkasteltava kaikkien vaikeavammaisten tarvitsemien palvelujen suhteessa

käytännön kokemukseni kentältä viittaa siihen että mielenterveyslääkkeiden kotiavun sairaanhoidon sairaalavuorokausien sekä kuljetuspalvelujen kustannukset henkilökohtaisen avun mahdollistuttua vähenevät samoin kuin vammautuneiden henkilöiden omaisten poissaolot työpaikoilta

lopuksi täytyy todeta että neurologiseen fysioterapiaan erikoistuneena fysioterapeuttina olen todella iloinen asiakkaitteni puolesta ja tunnen suorastaan ammatillista ylpeyttä voidessani tällä kertaa olla hyväksymässä tällaisia lakeja kuin nyt ollaan laatimassa

laki lisäisi avun tarvitsijan turvaa ja ehkä myös etukäteen ehkäisisi epätoivotun henkilöstön hakeutumista alalle alalle jonka koulutus toteutetaan myös ilman systemaattista soveltuvuustestausta

herra puhemies

haluaisin kysyä ministeriltä onko missään vaiheessa ollut puhetta siitä että kun me tuemme yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja yhteisöjä muun muassa näitä lasten huvipuistoja ja ne saavat esimerkiksi alvin helpotuksia toimintaansa niin siellä alueella sallitaan alkoholianniskelu

onko teillä ollut mitään tarvetta perehtyä tähän tai onko työryhmätyössä tullut esiin tämä asia

keskustelussa tuli esiin huoli ammattiyhdistysliikkeen murentamisesta

mutta perustellusti voi kysyä kuinka pitkälle yhteiskunnassa on suojeltava laittomiin työtaisteluihin ryhtyviä tahoja jotka yhä uudelleen ja uudelleen ryhtyvät laittomuuksiin työtaisteluissa

hyvityssakko tuomitaan lain rikkomisesta vahingonkorvaus lakolla muille osapuolille aiheutetusta taloudellisesta haitasta ja vahingonkorvausvastuuta ei siis voi syntyä ilman tahallisuutta

eli ed

mustajärven pelko siitä että tämä lakialoite kaventaisi ja heikentäisi tuomioiden euromääräistä osaa on ilmeisesti aiheeton koska tässähän on tarkoitus tuomita paitsi sakko myöskin vahingonkorvaus

rönnille mainitsen siitä että lakkokenraalit ja ammattiyhdistyspomot eivät mitenkään vaikuta siihen miten ihmiset näitä lakkojärjestelmiä tekevät

neuvoisin teitä tutustumaan työtuomioistuimen päätöksiin vaikka ihan vaan tammikuulta ja joulukuulta

toimihenkilöunionin asiamies e on ollut suoraan puhelimitse yhteydessä toimihenkilöön joka ei ole suostunut sulkemaan myymälää

e on puhelimitse ilmoittanut että mikäli henkilö työtaistelun aikana työskentelee myymälässä hänen jäsenyytensä toimihenkilöunionista irtisanotaan

siirtokonetoimihenkilöt tu ry ei ole alayhdistyksenä ollut päättämässä työtaistelutoimenpiteestä eikä yhdistyksen puheenjohtajalla ole ollut minkäänlaista tietoa mielenilmaisusta etukäteen

muun muassa tässä tapauksessa tuomiolauselmassa selkeästi on määrätty myöskin liitto nimenomaan valvonnan laiminlyönnistä maksamaan hyvityssakko

jos ajatellaan sitä että on ehtoja puolin ja toisin nyt esimerkiksi tässä kaasuputkiasiassa joko rakentajavaltiolla tai sitten läpikulkumaalla taikka sitten maalla jonka lausuntoa esimerkiksi tarvitaan niin pitää miettiä ovatko vaatimukset kohtuullisia vai kohtuuttomia ja se on asia joka kuitenkin jää aina harkinnan varaan kun sitä ei erikseen missään selkeämmin kategorisoida

äskeiseen debattiin ja kaasuputkipuheenvuoroon olisin omalta osaltani halunnut lisätä myöskin esimerkiksi tänne tämän

toisaalta tuntuu uskomattomalta ettei eurooppa lähinnä saksa ja hollanti ole oppinut omasta historiastaan mitään ja on hyvä muistaa että nord stream on pääosin kremlin suojatin gazpromin omistuksessa vaikka mainostaa omistustaan laajapohjaisena eri maiden yrityksien yhtiönä

fuusio on kuitenkin helppo toimenpide lisävaltaa tarvittaessa ja euroopan energiavarmuuteen ja siihen pääsemiseen itse asiassa tarvitaan omavaraisuuden nostoa huomattavasti enemmän

jos mietitään suomen tätä aluetta venäjän ja euroopan ja baltian välissä niin on toki selvää että me emme selviä ilman että meidän yli tai ali tai ohi tehdään toimenpiteitä jotka eivät välttämättä hyödytä suoraan meitä mutta saattavat aiheuttaa ympäristöongelmia saattavat aiheuttaa kustannuksia muun muassa rakenteiden ja korjaustoimenpiteiden tai mahdollisten katastrofien kohdalla

tämän ennalta ehkäisevän vaikutuksen takia näitä sanktioita on suomessakin hyvä siirtyä määräämään jolloin me myöskin voimme siltä osin harmonisoida pohjoismaiset käytännöt työmarkkinoilla ja yli rajojen menevästä

keskustelu on nyt päättynyt eu voimistellut usan rakennelmaa sillä että työnimellä valittua eduskunnan seuraava istunto on huomenna torstaina kahdeksas päivä maaliskuuta

turvallisuutta ja toimitusvarmuutta ei todellakaan varmisteta erisuuntaisia risteileviä kaasu ja öljyputkia suuntaamalla varsinkin jos ongelma myös esimerkiksi tässä kaasuputkiasiassa on arvaamaton toimittaja eli venäjä jonka ensisijainen ongelma rahantarve näyttää olevan peruste tehdä mitä vaan ja miten vaan omien kansalaistensa tilanteesta välittämättä ja luontoarvoja entiseen tyyliin kunnioittamatta

viittaan tässä tämän päivän helsingin sanomiin jossa uutisoitiin viipurinlahteen laskevan mustajoen taimenen kulkureitin tukkiminen tällä kaasuputkella ja rojulla vähät välittämättä rajajokisopimuksesta

kuitenkin tämän kaltaiset sopimusrikkeet vaikuttavat selkeästi suomen alueelle ja onkin näissä lupatilanteissa oikeus mielestäni myöskin silloin miettiä mikä on kohtuutonta tai kohtuullista siitä haitasta mikä meidän lähialueillamme kulkee

venäjä on lisäksi itse tuonut julki putken sotilaallisen valvonnan antamalla jopa gazpromin omille turvajoukoille toimintaoikeudet myös maansa ulkopuolella

täytyykin miettiä tarkoittaako maansa ulkopuolella toiminnallista turvaamista myöskin naapurivaltion sisällä ja mahdolliset alueen käyttökorvaukset tulisikin kytkeä suomenlahden ympäristöhuoltoon ja ehkä siinä itämeren valtioiden yhteiseen sopimukseen jota edellytetään silloin myös kaikkien valtioiden noudattavan

putkiluvat pitäisi oikeastaan myöskin käsitellä enemmänkin julkisesti kansalaistasolla ei pelkästään hallitusten lupamenettelyssä

myynti ja maankäyttölupa asiat eun ulkopuolisille kansalaisille taikka suomen mahdollisuudet toimia energian viejänä tulisi aidosti ottaa keskusteluun ja miettiä sitä mikä on suomen etu ja mikä on kohtuullista sillä alueella mikä kuitenkin kuuluu meidän omaan valtioomme ja sen lähialueille

sanna perkiön lakiehdotusta syvästi

elikkä joka tapauksessa niin että mielestäni on oikeastaan järkyttävää kuulla että osaaminen on keskittynyt suomessa vaan yhteen ainoaan paikkaan ja itse asiassa siellä muutamiin käsiin

mielestäni se on haavoittuvaa ja senkin vuoksi on erittäin tärkeää hoitaa että osaaminen liikkuu valtakunnan sisällä ja tehdään useampia paikkoja joissa hoitoa voidaan laadukkaasti antaa

teidän täytyy muistaa että myös nämä huippuosaajat voivat liikkua työpisteestä toiseen ei aina niin että potilas tulee esimerkiksi lapista lentokoneella helsinkiin ja lähtee täältä taksilla heinolaan hoitoon kuten tällä hetkellä on käynyt

arvoisa puhemies

työelämä ja tasa arvovaliokunta käsitteli ainoana valiokuntana tasa arvoselontekoa erittäin monipuolisesti ja kuullen eri viiteryhmiä ja tutkimussisältöjä

euroopan tasolla tasa arvo on nostettu yhdeksi pääaiheeksi sekä talouselämän että sosiaalitalouden alalla

viimeisissä tutkimuksissa on todettu että naisjohtoiset ja naishallinnossa olevat yritykset olivat menestyneetkin muita paremmin muun muassa tuottavuusseurannassa

naisiin ja työhön liittyy myös se miten yrittäjyys ja työllistyminen toteutuvat naisten kohdalla

sairaan lapsen hoitojaksot lyhennettyjen työpäivien aiheuttama tulojen menetys äitiysvapaat työntekijöiden sijaistaminen ja niin edelleen

arvoisa puhemies

koulutus on erittäin tärkeä asia ja lucina hagmanin sanoin lopetankin tämän puheen että semmoiseksi kuin kansa kasvatetaan semmoinen se on

yleisöilmoitusten vastaanotto on organisoitava ja siitä on tiedotettava kansalaisille niin etteivät ilmiannot rikkomuksista kuormita lisää poliisin hätänumeroa johon nämä ilmoitukset eivät todellakaan kuulu

ja viimeiseksi koko savukkeiden myynti alaikäisille kuten itse asiassa valiokuntakin mainitsi pitäisi rinnastaa ihan tahalliseen terveyden vaarantamiseen pahoinpitelyyn ja jopa kuolemantuottamukseen ja rangaista myöskin rikoksena eikä rikkomuksena

nyt jo olisi syytä ajatella myöskin sitä olisiko meillä oikeus suositella myöskin selvästi vanhempien sakottamista

tiedän että tämä kuulostaa ehkä ihan tämmöiseltä nutturatädin puheelta mutta vanhempien ja aikuisten käsissä on yhteisöjä jotka sallivat alaikäisten lasten tupakoimisen urheiluseurat ja seurakunnat etunenässä

neuvola ja kouluterveydenhoidon parantamisella voidaan tässäkin asiassa ehkä vähentää terveyserojen tapaan sosiaaliluokkien välillä näkyvää tupakointia

arvoisa herra puhemies

lisäksi käytäntö on osoittanut että paras hankkeen niin kuin muidenkin toiminta ja rakennemuutoksien eteneminen edellyttää kuntapäättäjien ja virkamiesten motivaatiota kehittää alueellinen palvelurakenne ja palvelujen saavutettavuus sellaiseksi että palvelujärjestelyt rakennetaan ennakoimaan kuntalaisten arkielämää ja toimintakykyä ja niitä palveluita joita tarvitaan niitä tukemaan

lisäksi palvelut tulisi osoittaa elämänkaaren alkupäähän ehkäisemään ongelmien syntymistä ja helpottamaan nopeasti elämän vaikeuksia niitä elämän vaikeuksia jotka vaativat yhteisöpalveluja

arvoisa puhemies

koska rahaa on rajallisesti on kansalaisilla oltava oikeus nähdä mitä mikäkin palvelu maksaa euroina tuottaa sen sitten kunta itse kolmas sektori tai yksityinen palveluntuottaja

läpinäkyvää tulee olla myös sen miksi kunnilla on varaa nuorten työikäisten psykiatriseen tai muuhun erikoissairaanhoitoon mitä moninaisimpiin aikuisille suunnattuihin työterveyspalveluihin muttei perheiden kotiapuun tai kouluterveydenhuollon nykyistä aktiivisempaan osallisuuteen lasten työelämässä kouluissa ja oppilaitoksissa

tuottavuus ei tarkoita vain alehinnoiteltuja riisuttuja palveluita vaan esimerkiksi sitä ettei ihmistä istuteta jonottamassa tyhjässä odotushuoneessa työpäivänään henkilöstön pitäessä kahvitaukoja jotka on tapana pitää juuri kymmentä yli kaksi

haja asutusalueiden tahto on järjestää tarvittavat palvelut niin että ne ovat myös vanhemman väen saavutettavissa

kuntakeskuksien vanhusten asumisrakentamista mobiilipalveluja ja monitoimipalvelupisteisiin panostamista on tuettava myöskin valtion varoin

yksityisen yrittäjyyden ja kolmannen sektorin tuottamien palvelujen ottaminen mukaan kuntapalveluihin yhteinen koulutus ammattiosaamisen päivittämiseksi ja avoin tahto järjestää kuntalaisten palvelut vastaamaan myös yhteisön ikärakenteen erityispiirteitä maksavat itsensä takaisin hyvinvoivana tyytyväisenä väestönä josta aina toivottavasti nousee myös yhteisön tulevaisuuteen luottavia ja luovasti ajattelevia päättäjiä ja huoltovastuussa olevia kuntalaisia

arvoisa puhemies

paatero viittasi jo tähän stvn kantaan käsittelyn yhteydessä siitä että irtotupakan käyttö mahdollisesti lisääntyy

toinen asia jonka itse pelkään hinnannousun myötä lisääntyvän on salakuljetus joka kuitenkin viime aikoina on tupakan kohdalla ollut erittäin marginaalista niiden tullitilastojen mukaan mitä itse olemme valiokunnassa nähneet

toinen asia mihin haluaisin kiinnittää huomiota tupakoinnin vähenemisen suhteen on että meidän tulisi ehkä myös antaa tarkemmat ohjeet muun muassa seurakunnille ja kuntien nuorisotoimelle siitä että alaikäisten tupakoinnin tukeminen samalla kun se sallitaan näiden kyseisten tahojen tiloissa ei kyllä kuulu aikuiseen käyttäytymiseen ja sitä ei saisi missään nimessä sallia

se ei auta että ne tupakat sammuvat itsestään vaan tarvitaan myös sitä että niiden stumppien häviämisen pitäisi tapahtua itsestään

arvoisa puhemies

jäljellä olevien sotiemme veteraanien kuntoutukseen on todellakin budjetissa osoitettu lisää rahaa ja asia on todella tärkeä koska myös puolisoiden pääsy mukaan kuntoutumistoimeen on perusteltua heidän toimintakykynsä tukemiseksi

ja huomattavasti terveellisempää saattaisi olla tupakoitsijoille syödä ne savukkeet kuin polttaa niitä

näin puolisoillakin on helpompaa selviytyä kotona asuen

huomio pitää kuitenkin kiinnittää siihen että lääkinnällinen kuntoutus todella räätälöidään kunkin veteraanin yksilöllisen tarpeen mukaan tarpeeksi tiiviinä ja oikein toimenpitein

kaikki eivät kuitenkaan tarvitse laitoskuntoutusta eräänlaisena kuntoutusautomaattina vaan kodin piirissä toteutetulla kuntoutusinterventiolla säästetään myös viikottaisten poliklinikka tai kuntoutuslaitosmatkojen rasitukset vaikka perhe ja jää jotka useille jotka usein heikentävät myöskin sillä varsinaisella hoidolla tai kuntoutuksella saatua lopputulosta

toisaalta pidemmällä laitosjaksolla on merkitystä yksin asuvalle veteraanille sosiaalisen virkistymisen lähteenä ja veteraanin toimintakyvyn ja kotihoitotarpeen sekä lääkityksen päivittäjänä mikäli jakso on siis näihin tavoitteisiin tähtäämiseksi alun perin suunniteltu

työterveyshuollon rooli suomalaisen kansantalouden sekä siihen olennaisesti liittyvän suomalaisten työkyvyn ja työhyvinvoinnin vahvistajana on olennainen

täytyy muistaa että liikunta yleensä kyky liikkua parantaa myös ikääntyvän henkilön henkistä ohjautuvuutta ja kognitiivista tasoa ja tukee sikäli kokonaiskuntoutusta

työympäristön ja työtehtävien muokkaaminen myös osatyökykyisten työelämässä pysymisen mahdollistamiseksi on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää

hallitus panostaa usealla eri sektorilla syrjäytymisen ehkäisyyn muun muassa etsimällä syrjäytymisriskin alla olevia kansalaisryhmiä ja kartoittamalla todellisen köyhyyden ja sen syyt voidakseen räätälöidä tavat ja budjetin myöskin syrjäytymisen ja köyhyyden poistamiseksi

käsittelyssä olevalla lailla vahvistetaan myös työelämän ulkopuolella olevien työvalmiuksien ylläpitämistä ja korostetaan kuntien perusterveydenhuollon roolia heidän terveydenhuoltonsa tehokkaassa järjestämisessä

he ovat ryhmä joka ei ole saanut aikanaan kouluopetusta kotitaloudessa ja on aika usein elänyt koko ikänsä ensin äidin ja myöhemmin vaimon huollossa

syrjäytymisen ehkäisy sekä nuorten että työelämän ulkopuolella olevien kohdalla tuottaa nimenomaan sitä terveyshyötyä jota terveys ja sosiaalitoimessa pitäisi mitata ja tilastoida

muutenkin toimenpiteiden tavoitteisuus tulisi kirjata nykyistä selvemmin kaikkien kansalaisten kanssa toimivien tahojen nähtäväksi

ja tähän onkin uuden terveydenhuoltolain asiakaskirjausten tuleva sähköinen rekisteröinti erinomainen työkalu

nyt haastankin meidät kaikki siihen että keksisimme keinon jolla kolmannen sektorin kanssa yhdessä saisimme kopin näistä ukkeleista saisimme heidät tämmöisen yleisen ravistelun kohteeksi millä heille saataisiin aikaiseksi vielä vanhoilla päivilläänkin taito hoitaa ainakin se oma ruokahuoltonsa

arvoisa puhemies

vaikkakin kuten ed

taiveaho sanoi sen osuus tässä nyt käsiteltävässä olevassa laissa on aika pieni mutta se on kuitenkin siellä ihan selvästi omana kappaleenaan mistä olen erittäin iloinen

tapaturmien ehkäisy ja oireilun pahenemisen siirtäminen työturvallisuus työkyky ja mahdollisimman nopea työhön paluu sairastumisen ja tapaturmien jälkeen ovat asioita joihin kuluviin kustannuksiin oikea aikaisella riittävällä ja oikein toteutetulla moniammatillisella kuntoutuksella voidaan vaikuttaa

ikääntyvien selviäminen mahdollisimman toimintakykyisinä edellyttää myöskin sitä että ennalta ehkäiseviin toimiin kuuluu myöskin lääkinnällinen kuntoutus joka yhteistyössä esimerkiksi liikunta ja ympäristötoimen kanssa mahdollistaa terveyshyötyä tuottavia toimenpiteitä

perheiden hyvinvointi ja tuki elämän eri siirtymisvaiheissa ovat paitsi inhimillisesti myös ta loudellisesti kannattavia investointeja